tällä varmistetaan toimijoiden omavalvontaa hyödyntäen käytännön päivittäisessä toiminnassa katsastustoiminnan pitäminen erillään muusta toiminnasta sekä helpotetaan myös yleistä valvontaa

siihen työhön halutaan panostaa

sen takia näen että tärkeä keskustelu ja vuoropuhelu jota tässä nostettiin esille on tarpeen koko tällä alueella

onko se järkevää että me säädämme lainsäädäntöä joka varmistaa sen että menettely ei edelleenkään ole inhimillinen sen yksilön kohdalla jolla varallisuus ei vanhempien tai lähipiirin osalta ole sellainen että pystyisivät opiskelijaa vaikeina hetkinä tukemaan

selevä

edustaja ojala niemelä

liikenneturvallisuuden parantaminen rovaniemen kohta on ministerin tiedossa ja on tietona myös se että tarpeita pohjoisen suomen isommille hankkeille on

aiemmin tämmöistä ratkaisua ei ole edes pyritty tekemään

liikenteen turvallisuusviraston toimesta katsastustoiminnan laatua valvotaan muun muassa seuraamalla katsastustoimipaikkakohtaisten hylkäysprosenttien kehitystä sekä hyödyntäen laajemminkin toimipaikkojen seurantatilastoja katsastustoimipaikkoihin kohdistuvilla tarkastuksilla hyödyntäen katsastuksista asiakkaiden tekemiä oikaisuvaatimuksia ja muuta asiakaspalautetta lakiehdotuksen mukaan jatkossa myös valvomalla sertifioidun laatujärjestelmän välityksellä toimipaikkoja ja kohdistamalla valvontatoimia toimiluvan haltijan lisäksi myös yksittäisiin katsastushenkilöihin sekä oikeudella pysäyttää katsastuksesta ulos tuleva ajoneuvo ja tarkistaa se itse toimipaikalla

löytyykö meiltä poliittisesti sellaista uskallusta ja yhteistä voimavaraa että me tunnustamme sen totuuden että pitääksemme suomalaisen infrajärjestelmän kunnossa me tarvitsemme pitkäjänteisen ja sitoutuneen suunnitelman siitä millä tavalla tämä meidän infra pidetään kunnossa

ilmeisesti se on äärimmäisen vaikeaa tässä sivistysvaltioksi hyvinvointivaltioksi kehutussa suomessa

siihen työhön ministeri haastaa teidät kaikki ja selonteossa tämä voidaan linjata tai olla linjaamatta

arvoisa puhemies

infraan kannattaa satsata

niin kannattaa satsata

on kyllä pohdittava tätä demokratiaoppia tämänpäiväisen tiedon valossa että kokoomus hyväksyy sen että kuuluu suomalaiseen demokratiaan että esimerkiksi ydinvoima asioita valmistelevat jäävit virkamiehet ja sehän ei demokraattisessa yhteiskunnassa menoa hidasta eikä päätösten arvovaltaa alenna

senkin takia tässä taloudellisessa tilanteessa mietitään niitä ratkaisuja millä pystytään pitämään myös elvytyksen kautta tämän maan toimia pyöriä pyörimässä

täytyy kyllä vasemmistolaisena edustajana todeta että valitettavasti on niin että kokoomus ja kepu eivät kyllä kuuna kullan valkeana omia kehittyvien maakuntien suominova group sopassa likaantuneita vaalikalsareitaan tai raippahousujaan tule pesemään vasemmiston pyykkikoneessa kyllä te sen sotkun saatte ihan itse hoitaa ja järjestää kuntoon

peltipoliisit jee poliisit jeejee

vuosaaren satama uudet väylät

ten t kotkakoskenkylä kotkahamina alueen asiat ovat erittäin vahvasti esillä selontekotyön yhteydessä ja eivät varmasti ja kuopion

täällä on huudettu suureen ääneen sitä että vasemmisto on saanut suuren tukensa sakn ammattiliitoilta

on tosiasia että olemme saaneet tukea mutta on myös tosiasia että oikeistopuolueet ovat saaneet tukea säätiöiltä jotka tarkoittavat monta kertaa työnantajia ja kyllä ne rahat työnantajille yrittäjille tulevat monta kertaa kansalaisilta

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

osa aikaeläkkeen ikärajaa ehdotetaan nostettavaksi ja eläkkeen karttuminen ansion alenemasta poistettavaksi

haluaisin herättää molempien ministerien mielenkiinnon aiheeseen vaikka tämä ei varsinaisesti suoraan teille kuulukaan

ikärajan nosto vaikuttaa pidentyneen työnteon kautta osa aikaeläkkeen jälkeisen vanhuuseläkkeen tasoa nostavasti mutta karttuman poisto ansion alenemasta alentaa sitä

mutta olisiko ajatusta siinä että koko suomalaisessa järjestelmässä vanhenemisessa siirryttäisiin tällaisesta kulueräajattelusta päinvastoin voimavara ajatteluun elikkä vanhusväestö nähtäisiin kuluerän sijasta voimaannuttavana osana yhteiskuntaa ja ikääntyminen positiivisena haasteena myös ministeriöiden osalta lainsäädännön kehittämisessä

täytyy kyllä ihan näistä laeista päättävänä henkilönä kysyä kukahan kansalainen näissä lakimuutoksissa mitkä liittyvät eläkelakeihin pysyy enää mukana ja niitten tulkitseminen on kyllä mielestäni ihan yhtä helppoa kuin heinänteko talvipakkasella

arvoisa herra puhemies

sen lisäksi haluaisin kysyä ministeri braxilta huolestuneena suomalaisesta oikeusjärjestelmästä ja kansalaisten oikeustajua sanoisinko vahingoittavista tuomioista ja pitkistä oikeusprosesseista

tuottavuusohjelma syö tällä hetkellä vahvasti ympäristöhallinnon voimavaroja ja mielestäni varsinkaan kaivosmaakunnissa ei ole varaa heikentää tätä osaamista ja tätä kenttähenkilöstöä joka kiertää ottamassa

kuinka voimme muokata suomalaista oikeusjärjestelmää siitä käsityksestä että rahan ja omaisuuden oikeusturva on suomessa vahvempi kuin ihmisen oikeusturva ja oikea rivien edustaja ojansuu ja jääskeläinen sitten siirrytään huippuionista eli oikeudet

näen tämän äärimmäisen merkityksellisenä asiana senkin suhteen että kun pystymme takaamaan valvonnan ja seurannan asiallisuuden niin sillä pystytään myös vakauttamaan alueen tilannetta ja vähentämään kansalaisten vastustusta kaivostoiminnan osalta

arvoisa puhemies

erkki virtasen puheenvuoroon haluaisin todeta että tämä tapa millä yhdysvaltalaiset poliitikot perustelevat käsityksiään on kyllä häikäisevä

se kenttätyö mikä tällä hetkellä on äärimmäisen tärkeä tässä näyttää olevan ensimmäisellä liipaisimella lähdössä pois ja siihen käsittääkseni meillä ei ole tässä systeemissä varaa

siinä mielessä esimerkiksi presidentti bushinkin puheet silloin kun hän perusteli irakiin hyökkäämistä olivat hyvin mukaansa tempaavia se esitystapa

arvoisa herra puhemies

reijosen puheenvuoro rakennusalan elvytyksestä sai heräämään ja hallitus on täällä kysellyt kovasti mitenkä oppositio rahoittaisi omia esityksiään

harmaan talouden torjunta ja harmaan talouden hoitaminen tässä maassa on kyllä retuperällä ja hallitus on kiinnittänyt siihen varsin vähän huomiota

minä uskon että kansakunta on valmis talkoisiin jos nämä vapaamatkustajat karsitaan tästä valtakunnasta elikkä ne jotka pistävät rahaa taskuun ilman että maksavat veroja

arvoisa herra puhemies

hyvät kollegat

siellä kyllä ihmeteltiin aidosti kuinka ihmeessä voi olla mahdollista ettei sosiaali ja terveydenhuollon asioita ja vanhustenhoitoa eritoten ole saatu kuntoon tai saada kuntoon kun siitä joka budjettikeskustelussa ja ennen kaikkea jokaisten vaalien alla suureen ääneen porukalla huudetaan

aina luvataan laittaa asiat kuntoon aivan uuteen uskoon ja kerrotaan ihmisille miten nyt pitäisi toimia ja millä tavalla menetellä ja kuitenkaan valmista ei näytä tulevan

lupasin kertoa nämä huolestuneet terveiset suoraan kentältä teille kaikille arvoisat kollegat

ilmiselvästi kenttä alkaa pitää meidän puheitamme ja lupauksiamme tyhjinä sanoina joten meidän pitää kyllä porukalla päättää että laitetaan nyt se perusterveydenhuolto kuntoon eikä vaan huokailla joka vuosi samaa nauhaa ja tehdä selvityksiä selvitysten päälle

kuka ties kentälläkin olisi muutama loistava kehittämisidea vaikka alkuun jos näyttää ettei muutoin meillä tulosta synny tai asiat menevät inttämiseksi

arvoisa puhemies

budjetti on pullollaan asioita ja tarkoitukseni ei ole koko maailmaa tässä yhteen puheenvuoroon puristaa mutta haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan tärkeään seikkaan jotka kaipaisivat korjaamista ja huomiota

ensimmäisenä ajatuksena olisi alueellisten yliopistokeskusten toiminnan turvaaminen pysyvän perusrahoituksen kautta

mielestäni yliopistokeskusten toiminta tulee vakinaistaa ottaa ne mukaan yliopistolakiin ja turvata riittävä perusrahoitus valtion talousarvion kautta

on ensiarvoisen tärkeää että alueelle elintärkeä koulutustoimija voi elää vakaalla pohjalla ilman roikkumista projektirahoituksen verkossa

hyvät edustajat

pahoittelen etten pystynyt olemaan alusta asti mukana mutta kollega haavisto oli ystävällisesti koonnut kysymyksiä tuohon paperille

lisäksi koulutuksen keskittäminen suuriin kokonaisuuksiin tulisi mielestäni laittaa sen verran miettimismyssyyn että onko suurten massojen kerääminen tärkeintä vai voidaanko alueellisesti huomioida myös järkevät toiminnalliset ratkaisut laaja verkostoituminen ja aluevaikutusnäkökulma

ymmärsin että tämä oli edustajakollega sipilän kysymys ja täytyy sanoa sen verran että mitähän kenttiä keskusta on sulkemassa kun ainakaan tämän hallituksen päätöksillä tai yhteisillä ratkaisuilla ei olla yhtään kenttää tällä hetkellä sulkemassa

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

esimerkin nostan kainuusta jossa on luotu korkeakoulukonsortiomalli joka ei suoraan täytä opiskelijamääräkriteerejä jää muutamaa tuhatta vaille mutta luo erinomaisen järkevän ja tehokkaan toimintamallin jolla on laaja merkitys alueellisesti

ydinvoimapäätösten yhteydessä luvattiin laaja alaisia bioenergiahankkeiden eteenpäinvientejä ja puhuttiin laajoista alueellisista projekteista

arvoisa puhemies

iso kysymys on se millä tavalla me pystymme turvaamaan lentoliikennettä meidän kentille ja siitähän lähdetään että asiakasvirrat on se iso kysymys

edustaja mäkisalo ropponen on poistunut mutta jos demarikollegat vievät merja kaimalle terveisiä jos muistetaan niin lähdettäisiin siitä liikenteeseen että taksinkuljettajien koulutusta toki on syytä varmasti kehittää

nyt tuolla arjen kentällä kysytäänkin erityisesti puupohjaisen bioaineksen hyödyntämisestä sen tulevaisuudesta

millähän ihmiset maksavat ne korotukset joita kaikkien välillisten verojen kautta on tullut

okei selvä

seurattuani läheltä suomalaista systeemiä ihmisen joutuessa mielenterveysongelmien vuoksi monenlaisiin vaikeuksiin en enää lainkaan ihmettele mikseivät ihmiset toivu nopeammin ja palaa esimerkiksi työmarkkinoiden palvelukseen

kuinka pitkällä aikajänteellä nämä suunnitelmat toteutuvat

tennilä sanoi sitä kerjäämistä tapahtuu koko ajan

millä tavalla tulee lisäkoulutusta lisäkoulutuspäiviä mitä niihin sisällytetään jotta ne olisivat järkeviä ja tarjoaisivat kaikkien alojen kuljettajille positiivista koulutuskokemusta eikä tulisi sellaista palautetta mitä tänä päivänä ammattipätevyyskoulutuksesta kaikkinensa tulee että ei nähdä niitä tarpeellisiksi ja järkeviksi

ihmiset joutuvat nöyrtymään kerjäämään jopa sosiaalitoimen luukulla kun sitä harkinnanvaraista toimeentulotukea myönnetään entistä sitkaammin

velkaneuvonta ja tarpeellinen jatkohoito yksilö tai ryhmäterapiana näyttää useinkin jäävän kiven alle

sitä kautta tietysti jos mietitään meidän lentoliikennettä kaikkein ratkaisevin kysymys on asiakasvirta millä tavalla me varmistamme että kentiltä on riittävästi väkeä lähdössä lentämään koska tänä päivänä operaattorit ovat erittäin kilpailuherkässä kentässä toimimassa ja mitä enemmän on asiakkaita niin sitä varmempi on se lentoyhteyden säilyminen

lisäksi hoitojonot ovat äärimmäisen pitkiä mielenterveyspalveluissa monin aluein ja ihmiset voivat joutua odottamaan jopa toista vuotta hoitoonpääsyä

on erittäin mielenkiintoista että ajatusmaailma on se että me suljemme silmät ongelmalta ja me siirrämme ongelman maailman takapihalle

se työryhmä mikä perustettiin viime syksynä on lopettanut työnsä valmistanut työnsä nyt helmikuun loppuun ja ministeriössä tullaan tämän kevään aikana kokonaisuutena katsomaan tätä ammattipätevyyskoulutuksen kokonaisuutta mitä siinä olisi kehitettävää ja eteenpäin vietävää myös järkeistettävää siltä pohjalta mikä on sitten eu vaatimusten taso ja mikä on meidän kansallisesti säädeltyä kokonaisuutta

varsinkin nuorten kohdalla tarve alueellisten perhe ja kasvatusneuvoloiden suhteen on valtava ja kyllä perheet tarvitsevat enemmän tukea myös koteihin suoraan mutta useimmissa kunnissa esimerkiksi kodinhoitajien saaminen on todella kiven alla

jos ajatellaan että koko maailman koko euroopan köyhyysongelma ratkaistaan sillä että kaikki maat kieltävät kerjäämisen niin erehdymme pahasti

kolmantena näkisin samoin kuin useat kollegat täällä ovat nähneet että kuntien syvän yhteistyön lisääminen nähtäisiin tässä talossa tässä yhteiskunnassa yhtä merkittävänä koneistoa uudistavana tekijänä kuin itse suorat kuntaliitoksetkin

se minkä halusin erityisesti kaima merjalle ehkä sanoa on se että hänen muistihäiriöliiton puheenjohtajana tai toimijana siellä kannattaisi olla varmaan myös suoraan yhteydessä taksiliittoon jolloin voisivat nämä liitot ja toimijat järjestää yhdessä koulutusta johon sitten vapaaehtoisuuden pohjalta tietysti voitaisiin osallistua

kuntaliitos ei nimittäin suoraan takaa että betonoidut hallintorakenteet lyhyessä aikajänteessä muuttuvat miksikään mutta usein yhteistyö muutoin tuo jo nopeita ratkaisuja ja myös näkyviä tuloksia

se aiheutuu koko meidän lennonvarmistustoiminnasta ja on ison tarkastelun alla tällä hetkellä koko meidän eu tasoisessa ses järjestelmässä elikkä single european sky lainsäädäntökokonaisuudessa

se mikä täällä on noussut hyvin monessa puheenvuorossa esille liittyy näihin erilaisiin tilausjärjestelmiin liikenteen koontiin erilaisten matkojen yhdistelyyn

neljäntenä ajatuksena haluaisin nostaa keskusteluun suomalaisen ruuan suomalaisen tuotannon ja erityisesti lähiruuan alueelliset mahdollisuudet ja myös suomalaisen omavaraisuuden turvaamisen

tällä hetkellä käydään euroopassa isoa keskustelua siitä millä tavalla meillä tehdään kansainvälisesti kilpailukykyiseksi meidän eurooppalainen lentoliikenne ja kaikki yhtiöt finavia mukaan lukien ovat tämän taloustarkastelun alla

meillä olisi mahdollisuus tehdä samalla kertaa vahvoja aluepoliittisia avauksia ympäristöpoliittisia avauksia kuin myös talouspoliittisia avauksia satsaamalla aidosti lähiruokaan ja sen tuottamiseen suomessa

haluan muistuttaa teitä kaikkia että meillähän on käynnissä hyvin laajamittainen tähän rakennepoliittiseen ohjelmaan liittyvä koko henkilöliikenteen uudistus jossa haetaan ratkaisumalleja joissa poistuisivat kaikki nämä typeryydet mitä on ollut että mummo ei voi samalla autolla käydä kaupassa tai apteekissa tai molemmissa

samanaikaisesti minulle tulee kirjallisia kysymyksiä siitä millä tavalla finavia voi toimia taloudellisesti kaikilla kentillä niin että palvelu toimii lentoyhtiölle edullisesti ja miten finavian palvelurakennetta rakennetaan sellaiseksi että se on taloudellisesti kestävä

viidentenä heitän huoleni liittyen rajavartiolaitoksen tarpeeseen saada lisämäärärahaa rajavartiolaitoksen hallintaan jääneiden kiinteistöjen ylläpito ja kehittämiskuluihin

mielestäni tilannetta ei voida päästää sellaiseksi että liian alhaisen budjetoinnin vuoksi jouduttaisiin heikentämään rajavalvontaa rajatarkastuksia ja sitä kautta myös maan sisäistä turvallisuutta

lähdettäisiin siitä että kun on kyytitarve niin sitä ei määrittele se miltä toimialalta se on onko se terveydenhuollon kyytiä onko se sosiaalipalvelun kyytiä vammaispalvelukyytiä koulupuolen kyytiä

tällä hetkellä meidän tilanne on se että tampereelle pitäisi rakentaa teknisesti kokonaan uudenlainen operatiivinen toimintaympäristö ja sitä ei ole mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin

arvoisa herra puhemies

katsottaisiin kokonaisuuksia haettaisiin semmoisia ratkaisuja millä pystyttäisiin varmistamaan että kaikilla alueilla myös suomen harvaan asutuilla seuduilla olisi erilaisia kyytijärjestelyjä olemassa ja niitä pystyttäisiin käyttämään yhteiskäyttöisesti kaikki hallinnonrajat ylittäen

jotta me pystyisimme pysymään mukana näissä yhteisissä pelisäännöissä mitkä eurooppalaisessa järjestelmässäkin tulevat ja asettavat kysymyksen myös siitä lähdetäänkö tulevina vuosina miettimään yhteistä eurooppalaista kokonaisjärjestelmää jossa ovat myös riskin alla sitten suomalaiset työpaikat niin kyllä lähtisin siitä että kaikki toimet on tehtävä jotta ne työpaikat pystytään säilyttämään suomessa

muutoksen vaikutukset ovat erittäin positiivisia näin uskoisin ja näitä lääkekaappeja eri alueilla on odotettu kyllä hartaasti varsinkin pitkien välimatkojen maakunnissa

viesti oli hyvin tyly

rahat loppuivat auttamatta kesken ja kansalaisten keskuudessa on herännyt laaja keskustelu siitä miten valtiovalta turvaa kansalaisten tasavertaisen kohtelun energia avustusten suhteen jos toiseen taloyhtiöön saa avustuksen ja naapurit jäävätkin ilman

mutta se mikä edelleen huolettaa varsinkin kun nämä verkkopalvelut tietysti jatkossa tulevat mutta tällä hetkellä tämän sähköisen lääkemääräyksen osalta järjestelmä ei ole vielä siinä kunnossa että pystyttäisiin reseptilääkkeitä toimittamaan verkkopalvelun avulla kansalaisille niin myös pienten apteekkien toiminta haja asutusalueilla ja syrjäisillä seuduilla on äärimmäisen tärkeää

olen edellyttänyt finavialta hyvää henkilöstöpolitiikkaa neuvottelua henkilöstöjärjestöjen kanssa että työskentely tampereelta käsin mahdollistuu vantaalle ja se on minulle vakuutettu ja asiat ovat myös paperilla miten tämä pystytään hoitamaan

lisäksi esitän pyynnön että keskusteluissa valtion tuottavuusohjelmasta ja yksityistämisestä sekä erityisesti niihin liittyen valtion erityiskoulujen yksityistämisestä aidosti kuullaan näiden koulujen osaavia ammattilaisia ja heidän ajatuksiaan toiminnan kehittämisestä toteuttamisesta ja jatkamisesta valtionhallinnon alla tai jos huoli on aivan tarpeeton niin toivon että myös alan toimijoille viesti kerrotaan

elikkä kaiken me teemme sen eteen että henkilöliikenteen kokonaisuus saataisiin järkeväksi niin että mitkään rajat eivät olisi järkevän toiminnan esteenä vaan asiakas olisi ykkönen ja palvelusta lähdettäisiin liikenteeseen

tästä voimaantulon nopeuttamisesta on käytetty monta puheenvuoroa

kyllä sieltä tuleva viesti apteekkien taloudellisesta tilasta kun puhutaan todella pienistä apteekeista on sellainen että voidaan sitten jatkossa varmaan miettiä millä tavalla pystytään turvaamaan lääkehuolto pienissä kunnissa ja alueilla joissa aletaan olla vähäväkisten seutujen nimityksen alla

myös ammattikorkeakoulun opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen ja tasavertaisten palveluiden turvaaminen on asia johon haluan kiinnittää huomiota

toivoisin että se lyhyellä aikajänteellä tultaisiin nostamaan tärkeäksi asiaksi ja siihen myös löydettäisiin lisämäärärahoja

ympäristöministeriön suuntaan pyydän että jätevesiasetuksen toteuttamisen suhteen kunnille annetaan nyt kunnon nasakka potku takalistoon jotta jokainen alue selvittää kansalaistensa kanssa hyvässä yhteistyössä minne vaaditaan uudet puhdistuslaitteet ja missä pärjätään entisellään

päivänä viime vuoden tammikuussa tuli voimaan tämä ajokorttilain kokonaisuudistus kokonaisuutena se minkä edellinen hallitus oli valmistellut niin siinä lähdettiin siitä että vaadittiin geriatriaan perehtyneen lääkärin lausunto ja nyt tämä kokonaisuudistuksen voimaantulo on mahdollistanut sen että otetaan käyttöön vaativampi ajoterveystarkastus ja sitä kautta ajoterveyteen perehtyneet lääkärit voivat tehdä näitä tutkimuksia elikkä ei enää tarvita sitä geriatrin erillistä lausuntoa ellei siihen ole joku erillinen syy joka sitten liittyy johonkin sairauteen tai lääkitykseen tai johonkin muuhun vastaavaan

epätietoisuus ja markkinavetoinen asiainhoito vie kansalaisten vähäiset varat ja viimeisenkin luottamuksen

lopuksi kiitän erityisesti siitä että puolison tulojen huomioon ottamisesta luovutaan asumislisää myönnettäessä ja pienimpiä äitiyspäivärahoja korotetaan joskin myös näiden päivärahojen verotus olisi tarvinnut tuntuvaa keventämistä jotta vaikutus näkyisi todella lapsiperheen ruokapöydässä

isona kysymyksenä tietysti tässä on se että valiokunta miettii pohtii ja käy myös sitten vuoropuhelua meidän ministeriöitten kesken siinä on tietysti sosiaali ja terveysministeriö ja meidän ministeriö omalta osaltaan että millä tavalla pystytään nopeuttamaan

eli remontoitavaa vielä riittää vaikka askelia eteenpäin on otettu

suomen kannalta on suuri merkitys myös sillä kuka omistaa suomalaisia yrityksiä kuka omistaa niitä yrityksiä jotka toimivat täällä ja sillä millä tavalla turvataan strateginen kansallinen omistajuus

ei maailma suinkaan ole tullut vielä valmiiksi ja tekemistä riittää vielä tämänkin keltaisen kirjan käsittelyn jälkeen kiitokset risti hurskainen

edustaja korhonen nosti tämän ajoterveysasian esille

onko ministeriössä pohdittu tätä energiatuotannon ja sitten myös tämän elintarviketuotannon osalta

edustajakollega pulliainen nosti jälleen kerran erittäin tärkeän asian esille eli tämän harmaan talouden torjunnan ja kuten edustajakollega mainitsi meillä nimenomaan on tässä yhteinen vene joka vuotaa peräpäästänsä veroeuroja rötösherrojen taskuun ja valitettavasti ainakin henkilökohtaisesti on semmoinen tuntuma että tästä salista ei ole löytynyt ainakaan tähän päivään mennessä yhteistä tahtoa torjua harmaata taloutta vaikka siihen keinot meidän kaikkien tiedossa on

eli toivon että sitä asiaa edustajat veisivät sekä omilla alueillaan yliopistojen hallintoon että myös täällä eduskunnassa eteenpäin

nostettiin esille myös kysymys siitä miten näitten taksilupien osalta huomioidaan nuorempia huomioidaanko sitä että alalle on tulossa uusia ihmisiä

ja sen vuoksi huomioiden tämänhetkisen tilanteen euroopassa olisi vihdoin ja viimein herättävä siihen että me todellakin olemme samassa veneessä ettemme ole pian siinä rötösherrojen ja korruption veneessä missä kreikka tällä hetkellä painii

on erittäin huolestuttavaa että meidän järjestelmämme on sellainen että meidän täytyy etsiä nuoria kun niitä ei ole osattu kopilla ottaa kiinni ei ole ollut sellaista konetta joka olisi toiminut ajallaan

me kävimme tästä positiivista kädenvääntöä työ ja elinkeinoministeriön kanssa ja heidän toimijansa olivat siellä sitä mieltä että meillä ei käytännössä ole millään yksityisellä toimialalla olemassa sellaista muodollista kielitaitovaatimusta joka sitten asettaisi taksialan jollakin tapaa tikun nokkaan

me olisimme olleet valmiita siihen että olisi kiristetty kielitaitovaatimusta ihan perustuen siihen kansalaispalautteeseen mitä me olemme saaneet mutta lähtökohtaisesti tilanne on se että tällä hetkellä varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla taksien ja kuljettajien saatavuus on varsin heikkoa ja sen myötä tietysti ymmärrettävästi työ ja elinkeinoministeriö oli huolissaan siitä heikennetäänkö sitten myös alalle tulijoiden mutta myös maahanmuuttajien potentiaalisia työpaikkoja

täytyy ensinnäkin todeta että työryhmä on tosissaankin tehnyt kaksi vuotta hyvää työtä hallitusohjelmakirjauksen pohjalta jossa on ollut tarve arvioida suomalaisen liikenteen verotuksen pohjaa ja myös sitten sitä minkälaista mallinnusta jatkossa olisi tarpeen tehdä

tämä kielikoulutus on semmoinen asia missä meidän on tehtävä yhteistyötä liikennealalla sekä koulujen että myös työ ja elinkeinoministeriön maahanmuuttotoimialueen kesken

tämän työryhmätyön vastaanottotilanteessa sanoin hyvin suorin sanoin ja selkeästi valitettavasti se asia ei ole tullut julkisuudessa isommin esille että työryhmän työn jälki on ollut hyvää ja se on nyt vastaanotettu